uusi kalastuslaki ei tavoitteistansa huolimatta selkeyttänyt ja helpottanut kaupallista kalastusta tai yleensäkään sitä että kalaa saataisi eteenpäin ja meidän syötäväksi

merialueillamme on pyydetty kohtalaisen hyvin mutta sisävesistömme elikkä järvemme ovat lähes kaikki alikalastettuja

liian vähäinen pyynti näkyy useimmissa vesistöissämme niin että niistä ei sitten ole edes saatavilla kunnolla esimerkiksi muikkuja vesistöt kun kaipaavat ja tarvitsevat paljon hoitokalastusta

ja jos pari prosenttia suomessa myydystä kalasta on tätä kotimaista järvistä saatua kalaa niin meidän täytyy tehdä tässä isot radikaalit muutokset

nyt yrittäjät siirtyvät yhä enemmän ja enemmän ruotsin puolelle tuottamaan kirjolohta ja muita viljeltäviä kaloja koska siellä saa ympäristöluvat helpommin ja nopeammin kuin suomen puolella jos suomen puolella saa niitä juuri ollenkaan

on päästy huikeisiin tuloksiin ja sitä kautta on saatu viime vuosina mereen kasvamaan miljoonia smoltteja eli lohenpoikasia ja tämä kaikki on vain sen ansiota että on tehty järkeviä päätöksiä itämeren kalastuksen osalta

kemijoellakin on työt nyt aloitettu tämän vaelluskala asian osalta ja toivottavasti saamme täällä työllä tuloksena sen että joku päivä minä saan kotirannassani kemijoen latvoilla tenniön rannoilla pyytää jokeen noussutta lohta

kalastuslaki tuli uutena tämän vuoden alusta voimaan ja nyt sitten kun sitä lakia on alettu toteuttamaan siinä on tullut esille hyvin monia eri kohtia mitkä vaativat varmaan korjaamista

nyt sitten luettelen muutamia kohtia mitä meille kalatalouden keskusliittoon ja minulle muutenkin henkilökohtaisesti on tullut esille kohdista jotka tarvitsisivat korjaamista

sinänsä hyvä asia tietyissä paikoissa suomea mutta suomi on iso maa eikä verkkojen määristä pidä päättää laissa vaan niistä pitää päättää ehdottomasti tietyillä alueilla

tätä verkkojen rajoitusta minä olen verrannut siihen että sinä olet oikein rikas sinulla on iso talo siinä on kymmenen huonetta mutta laki sanoo että saapi käyttää korkeintaan kahdeksaa huonetta niin että et sinä käytä kuin kahdeksaa huonetta

sinä olet iso vesioikeuksien omistaja sinä omistat paljon vesioikeuksia olet tottunut kotitarvekalastuksella paljon syksyisin pyytämään kalaa ja laittamaan pakastimen täyteen kalaa mutta laki sanookin ettet sinä saa käyttää kuin kahdeksaa verkkoa

no sitten toinen isompi asia tässä kalastuslaissa mikä vaatii nyt hyvin pikaista korjaamista on sitten tämä kalastusluvan hankinta asia

arvoisa puhemies

tämän vuoksi meidän olisikin nytten ajankohtaista miettiä ja tarkastella sitä mitä tämän asian kanssa tulisi tehdä

arvoisa puhemies

vuosi sitten eduskunnan liikuntapäivänä löysin itseni kartan ja kompassin kanssa kallion kirkon portailta sivuportailta

neljänneksi tässä laissa on se että pohjoisten kuntien lohen ja taimenen pyyntiasia lopetettiin

elikkä kun sen piti olla selvä asia että paikallisten oikeus lohen ja taimenen pyyntiin jatkuupi entiseen tyyliin valtion vesillä niin yhtäkkiä siinä kävikin niin ettei se ollutkaan enää mahdollista

minä kyllä omalta osaltani olin siinä lain valmistelussa hyvin aktiivisesti matkassa mutta missään ei tullut esille muuta muutosta kolmen pohjoisimman kunnan osalle kuin se että jatkossa saapi pyytää ainoastaan oman kunnan alueelta kaikkia kaloja

todellakin tämä ympäristöministeriö on tänä päivänä osoittautunut monelle suomen alueelle ja alalle todella kalliiksi ja jopa hankalaksi ministeriöksi ja toimijaksi

ja hyvin on esillä myöskin se että poikkihallinnollinen toiminta on liikunnassa tärkeää elikkä se että liikunta pitäisi ottaa huomioon kaikkien elämän sektorien asioissa

minä puhun monesta ympäristöhallinnon asiasta erittäin kriittisesti mutta en missään nimessä ole kyllä mikään ympäristön hävittäjä ympäristön pilaaja vaan minä pidän itseäni viimeisen päälle ympäristöihmisenä koska minun mielestäni ympäristöstä pitää meidän elää tänä päivänä ja pitää meidän lastemmekin ja heidänkin lastensa vielä pystyä elämään ja olemaan näissä kuvioissa matkassa

on tiettyjä tapahtumia ja toimintoja että kun esimerkiksi haukea saatetaan saada iso määrä tai jotakin niin sanottua roskakalaa särkeä ahventa niin yhtäkkiä käypi niin että jos sitä ei ole kaupallinen kalastaja pyytänytkään niin paikallinen yrittäjä ei saa ottaa sitä käyttöönsä

minä olen iloinen siitä että tämän lain tavoitteissa on hyvin esillä tasa arvo yhdenvertaisuus yhteisöllisyys monikulttuurisuus ja terveet elämäntavat

mutta me emme saa suojella omaa elämäämme pilalle sillä suomen monet säädökset ja päätökset ja kuviot ovat ajamassa meidän yhteiskuntaa siihen että me tuotamme maailmalta toimintoja suomeen ja maailmalla nämä asiat tuottavat paljon enemmän ympäristöongelmia

mutta minä uskon että me tämän kesän nyt tällä menemme eteenpäin katsomme mitä kaikkia muutostarpeita tässä nyt sitten tulee esille ja alamme korjaamaan tiettyjä tarvittavia asioita sitten syksyllä

kaikki ne päätökset mitä tästä ei vedä se joita tässä tehdään ympäristösektorilla vaikka pienillä määrärahoilla vaikuttavat suurina asioina eteenpäin

ympäristöasiat eivät saa todellakaan olla erillinen asia päätöksissä vaan niiden tulee olla aina osa kokonaisluparatkaisua ja näin ollen esimerkiksi elyjen ja avien osalta ympäristöhallinnolla ei saa olla erillistä valitusoikeutta toisten hallinnonalojen tekemiin päätöksiin

asia lähetettiin maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

yhtenä asiana tulisi muistaa se että ei meidän mitään huippu urheilijoita tarvitse täällä olla sekin että muistamme jokapäiväisen liikkumisen esimerkiksi nuo portaat että ei tulla hissillä ylös vaan kävellään portaita

keskustelu keskustelun päätyyn väitetään vain fiilistelykuntoon levytystä varten estää päivystyksen kolmastoista sija myös eusta ja asia lähetettiin sosiaali ja terveysvaliokuntaa keskustelu keskustelun pääty lähetetään susille

päätökset pitää pystyä tekemään kokonaisuutena ympäristöasioiden pitää olla aina osana sitä kokonaisratkaisua

yskää seuraava istunto on tänään keskiviikkona kieltää kahdeskymmenestoinen kuudetta

elikkä tässä ensiksikin tämmöisiä yleisempiä asioita ja sitten muutamia semmoisia yksittäisiä asioita joita nyt sitten halusin ottaa tarkemmin esille

kakstuhattakuusitoista kello kaksikymmentäyksi ja terveysvaliokuntaan

ensinnäkin ihan tämmöinen asia kuin merimetsot liito oravat hanhet kurjet meillä on paljon erinäköisiä esimerkiksi eläimiä jotka on suojeltu hyvin kriittisellä tasolla että niiden osalta ei saa mitään tehdä ja varsinkin jos liito oravakin on tietyssä paikassa olemassa sen jälkeen se on suojeltava

on hyvä että valtion rahoituksella laissa ohjataan kuntia kantamaan vastuunsa näistä liikuntapuolen asioista

nyt kun eletään taloudellisesti erittäin tiukkaa aikaa ja kuntienkin valtionosuuksia leikataan koko ajan niin kyllä se on kiusaus itse kenelläkin leikata sitten myöskin liikuntapuolen määrärahoista ja liikuntapuolen asioista

arvoisa puhemies

mutta onko meidän yhteiskunnalla ihan oikeasti varaa suojella kaikki liito oravien paikat kun nytten tilanne näyttää siltä että meillä on oikeasti liito oravia paljon enemmän ja nythän näyttää siltä että liito oravat jopa tykkäävät olla rakennetussa ympäristössä

reilu vuosi sitten olivat alueen kunnat esittelemässä tätä hanketta ja kaikkia muitakin palveluita mitä sieltä alueelta on saatavissa ja sain tästä alueesta jo silloin todella hyvän käsityksen

kyllä me tarvitsemme liikuntapuolen rakennuksia ja sitten me tarvitsemme liikuntapuolen oh jausta tsemppausta kannustusta kaikissa näissä asioissa

kilpisjärven puiston osalta käytiin juuri keskustelua siitä miten käy niiden kompensaatioiden toteutetaanko ne vai ei

vaikka tämä asia on sinänsä hyvä niin nyt keskustan ryhmänä olemme kuitenkin jättämässä vastalauseen tästä asiasta

esimerkiksi merimetso on meillä ympäristöpuolella vahvasti suojeltu eläinlaji mutta niiden määrä on kasvanut aivan älyttömästi todella valtavasti ja meidän pitäisi rohkeasti ottaa esille se että se on suojeltu nyt jo riittävän pitkälle ja pitää alkaa katsomaan mitä asioita sen osalta on tehtävissä

hyvänä esimerkkinä on näistä asioista uk puiston kompensaatiot

edustaja rajamäki esitteli asian todella hyvin

minun ei varmaan kaikkia tarvitse kertoa uudelleen mutta sen verran voin kertoa tästä meidän vastalauseesta että konnevesi on keskusjärven rautalammin reitillä joka on vanha ja tunnettu vesireitti

niitä tulee kehittää edelleen miettiä ja katsoa muitakin näitä suojelusäädöksiä päivittää niitä miettiä miksi jotkut asiat on päätetty suojella olisivatko ne nyt jo avattavissa ja katsottavissa uudelleen miten näitten suojeluasioitten kanssa on tehtävissä

lopuksi minä haluan sanoa sen että minä olen käyttänyt tästä puheenvuoron hyvin monessa paikassa ja sanon nyttenkin sitten että koska tässä on isoista terveysasioista kysymys niin osallistutaan suomen suurimpiin säästötalkoisiin

sama on meidän monien suojelualueitten päätösten osalta

tämän tien pitäisi olla kunnossa että joulupukki pääsisi tulemaan elikkä nyt meillä on tilanne se että marttitulppio tien eli korvatunturin tien kunto heikkenee koko ajan ja ne luvatut kompensaatiorahat ovat vieläkin saamatta

kaksi sanaa

etelä konnevesi kaksi sanaa

arvoisa puhemies

toinen asia kun mennään sinne korvatunturille arvoisa puhemies on se että joulu on tulossa mutta miten käy joulupukin porojen

maa ja metsätalousvaliokunta otti kantaa näihin metsästysasioihin myöskin ja meidän keskustan ryhmä on todellakin samaa mieltä metsästyksen sallimisesta konnevedenrautalammin kansallispuistossa

kerron itse omasta esimerkistäni

suunnitelman mukaan ahmojen aiheuttamat vahingot korvattaisiin jatkossa reviiriperusteisesti eli korvauksia maksetaan sen mukaan paljonko alueella on ahmoja

arvatkaa olenko minäkin monta kertaa paniikissa miettinyt mitä hullua sinne pitää kirjoittaa ja mitä pitää tehdä onko kaikki oikein ja pelännyt valvontaa

näiden ihmisten jotka sillä alueella vaikuttavat ja elävät perheille ryhmineen on tällä asialla todella iso vaikutus

kyse on maa ja metsätalousministeriön alaisesta asiasta näiden vahinkojen korvaamisesta mutta kuka laskee nämä reviiriperusteiset ahmat

metsähallitus pystyisi jatkossa säätelemään myöntämään lisälupia mutta metsästys on muutenkin erittäin luvanvaraista säädeltyä ohjattua toimintaa

etelä euroopassa on paljon viljelijöitä jotka eivät osaa edes lukea ja silti he pärjäävät näissä maataloustukiasioissa eikä heidän tarvitse peljätä valvonta asioita ollenkaan niin paljon kuin minun pitää peljätä

kyse on ympäristöministeriön alaisista metsähallituksen toiminnoista

eli on ala ja toimikuvio mikä tarvitsisi todella paljon lisää määrärahoja siihen että pystytään laskemaan paljonko niitä ahmoja todellisuudessa on

me olemme vastuussa suojelualueista ja niiden luonnosta

puistoselvityksessä on myös todettu että suojelutavoitteeseen pääsemiseksi olisi kyettävä pitämään esimerkiksi hirvikanta riittävän alhaisella tasolla haavan uudistumisen turvaamiseksi

porotalouselinkeino vastustaa tätä reviiriperusteista korvausta aivan ehdottomasti koska ahmojen reviirien löytyminen on vaikeaa ja kallista

ja korvatunturilla vahinkoja aiheuttavat ahmat asuvat etupäässä venäjän puolella joten reviirit jäisivät kuitenkin kokonaan tutkimatta ja selvittämättä

tämän vuoksi esitämme sitä että hirven metsästys niin kuin muutkin metsästysasiat olisivat alueella ehdottomasti sallittuja koska haluammehan me että ympäristö ja sen luonto säilyy oikeanlaisena suojelun arvoisena

kiitos siitä että esitys mahdollistaa vahinkoja aiheuttavien ahmojen poistamisen mutta joka tapauksessa niitä ei pystytä paljoa poistamaan

nyt minä sitten kysynkin ja mietin lopuksi sitä kuinka me saamme ja mitä toimenpiteitä ympäristöministeriö ja hallitus tulevat sitten jatkossa tekemään että joulupukin porot ja varsinkin petteri pysyisivät jatkossakin hengissä

alueen luonnonarvojen säilyttämiseksi on tärkeää säädellä alueen majava ja hirvikantaa sekä pienpetokantoja metsästyksellisin keinoin

esitys on ihan ok

kyllä siellä varmasti jotakin saataisiin aikaiseksi mutta ei tämmöisillä keskustelukerhoilla eikä tämmöisillä uusilla neuvojilla saada tätä asiaa missään nimessä ratkaistua vaan todellakin pitäisi puuttua tähän itse perusongelman ratkaisemiseen